tältä osin kiinnitän huomiota siihen että tilanteessa jossa meillä ei laatukriteerien ohella ole kunnolla pystytty vanhustenhuoltoon vastaamaan lemmikkieläinten osalta vihreät varmasti saivat nyt sulan hattuun että jaksavat muutaman ydinvoimalan rakentaa tällä voimalla kuluvan syksyn aikana

itse asiassa koko tämä yhdysvalloista käynnistynyt ilmeisesti aika paljon perinteisen pankkitoiminnan ulkopuolisten investointi ynnä muuta

pulliaisen ja sosiaalidemokraattien kovan pitkäjänteisen paineen seurauksena että valtiovarainministeri katainenhan on systemaattisesti hallituksen kanssa vastustanut koko tämän hallituksen ajan muun muassa saksan esittämiä pilottihankkeita ja käännetyn arvonlisäverokokeilun laajentamista euroopan unionissa

tältä osin tietysti suomenkin omaa asennoitumista tulee erityisesti tarkastella osin euroalueen toimintakyvyn ja euroopan unioninkin ja euroopan taloudellisen kehityksen näkökulmasta mutta jonkun verran pienen maan pitää olla myös oman valtiontaloutensa ja poliittisen toimintakykynsä osalta itsekäs ja tältä osin yhtä lailla kuin me euroalueeseen liityttäessä pohdimme metsäteollisuuden ja muita epäsymmetrisiä vaikutuksia olisi kyllä nyt syytä ehkä osoittaa jonkinlaista pidättyvyyttä

suuressa valiokunnassa on ollut esillä nimenomaan suomen hallituksen kanta jossa on vastustettu näitä

toivottavasti ei talouskomissaarin vakanssi ja meidän kolkkapoika asenne tule tarpeettoman kalliiksi myös suomen talouden ja suomen yhteiskunnan näkökulmasta

perustuslakivaliokunnassa ei ole käyty asiaa läpi vaikka kyseessä ovat kuitenkin aika keskeiset säätelyperusteet ja eduskunnan budjettivaltaan liittyvät heijastukset ja kytkennät joihin hallituksen esityksessä viitataan

tätä ei edes tänään hyväksytty ja sitten toisaalta kyseessä on erittäin merkittävä piikki lähentelee viidettäosaa meidän vuotuisesta talousarviostamme joka näillä ratkaisuilla tehdään

nimittäin täytyy myöskin muistaa että siis todella lähes kaikissa niissä rikosasioissa joissa tunnustukselliset rikollisryhmät toimivat kyse on nimenomaan kuittikauppailmiöstä joka oleellisesti vähenisi arvonlisäveromuutoksen myötä

tässä suhteessa on todella vaikea ymmärtää miksei tämä järjestelmä toimisi suomessa kun se on todettu toimivaksi useissa muissa euroopan unionin maissa

kannatan ed

edellisen hallituksen aikana pääministerin virka asunnon kesärannan peruskorjaustyömaalla ja kallion virastotalon rakennustyömaalla todettiin näitä ilmiöitä

valtionosuusjärjestelmän kautta tulee kuntataloutta enemmän tukea ja erityisesti tällaisena aikana jolloin sosiaali ja terveys ja opetustoimen perusvoimavarat eli perusturvallisuus kunnissa on erittäin kovassa paineessa juuri tämän työttömyyskriisin pahetessa

sekä lisäksi esitän eduskunnan hyväksyttäväksi lausuman

eduskunta edellyttää että hallitus kiireellisesti selvittää mitä ervvn oikeus pyytää takaajia antamaan takauksia muihin varainhankintavälineiden liikkeellelaskuun läheisesti liittyviin tarkoituksiin käytännössä sisältää sekä samoin selvittää väistyvien takaajien vaikutukset jäljelle jäävien takaajien asemaan

tässä on aika pitkälti kyse myös siitä että me olemme takaajina joukossa jossa on espanjaa italiaa ja helleenien tasavaltaa

ja tämä olisi erittäin olennainen asia

ruotsin valtio vastaavanalaisella oikeudella sai useita miljardeja kruunuja kun ulkomaalaisiksi naamioiduille pääomille löytyi kuin löytyikin ruotsalainen omistaja

tältä osin olisi hallituksen pitänyt ehdottomasti nyt kuten kuntaliittokin on edellyttänyt yleisen valtionosuusjärjestelmän voimakkaamman käytön kautta tukea kuntataloutta tässä vakavassa kriisissä

eli tässä on nyt paine seuraavaksi pantava myöskin tähän puoleen ja tältä osin kyllä toteaisin että myöskin valtion avustuksia valtion tukia saaneiden yritysten verotustiedot olivat tässä neljännessä talousrikostorjuntaohjelmassa

on todella surullista että hallituspuolueet ovat tällä tavalla siirtämässä likaisen työn kuntien tehtäväksi pakottamalla kunnat leikkaamaan ulkoistamaan ja korottamaan epäsosiaalisesti varallisuudesta riippumatonta verotusta

en kyllä malta olla ottamatta myöskin esille tänään suuressa valiokunnassa ollutta hallintovaliokunnan lausuntoa jossa rahanpesuun liittyen ja pankkisalaisuutta koskevien säännösten osalta on ollut esillä että vero ja pankkisalaisuus eivät saisi estää rahanpesua koskevia tutkimuksia eivätkä kansainvälistä yhteistyötä

koko suomalaisen hyvinvoinnin ja tulevan talouden perusta on nyt kiinni siitä että meillä on todella kansallinen sitoutuminen ja myös tekoja metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi

ja tältä osin hallintovaliokunta katsoo että pankkisalaisuutta koskevien säännösten poistaminen tarkoin määritellyissä tilanteissa on hyväksyttävää terrorismin rahoituksen torjumiseksi ja korostaa että sopimuksessa tulee edellyttää tietopyyntöjen tarkkaa rajaamista sekä määrätä tietojen siirtojen ja henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä mitä tietoja palveluntarjoajien tulee luovuttaa ja tietojen käyttö on rajattava vain terrorismin ja sen rahoituksen ehkäisemiseen ja torjumiseen

eivät nämä uusiutuvan energian tavoitteetkaan ole tästä maailmasta jollei nyt panosteta todella siihen että metsäteollisuus ja selluteollisuuskin tässä maassa pärjää

se edellyttää energiaveropuolella ratkaisuja mutta myös puuhuollon kannalta metsälainsäädännön ja verotuksen uudelleenarviointia ja vihdoinkin hallituksen pitää vakavasti ottaa myös koivukuidun tullivapauden aikaansaaminen vähän diplomatiaa myöskin venäjän suuntaan hallintaan

terrorismin torjunnassa tämä on totta kai tärkeätä mutta kyllä myöskin tässä viimeaikaisessa finanssimaailmassa ja myöskin harmaan talouden kansainvälisen rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa pitää olla viranomaisilla niin meillä suomessa kuin euroopan unionissa paremmat työkalupakit

myöskin työkalupakkia tarvitaan nimenomaan uusien osaamisalojen varmistamiseksi ja niin että voitaisiin tukea uusia yrityksiä niiltä osaamisalueilta joita meillä metsäteollisuudessa on

mutta nyt on kysymys nimenomaan siitä että meidän pitää turvata lisäpanostuksilla erikoistumisen kautta kotieläintuotannon ja meidän maatalouden priorisointi jotta tässä vaikeassa tilanteessa pystytään maataloustuotantoa ja myös tuottajien jaksamista tukemaan

sitten tulee kyllä kysymys siitä että kyllä tässä luodaan huolimatta mietinnön hienoista sanakäänteistä ikään kuin subjektiivinen oikeus tilanteessa jossa kunnaneläinlääkäri on ainut

hänelle syntyy tästä käytännössä ilmiselvästi paineita ja ennen kaikkea tulee tiettyjä uhkakuvia koko tämän järjestelmän kannalta

täytyy sanoa että tässä tapauksessa taisi jäädä sosialidemokraattien varaan maa ja metsätaloustuottajien keskusliiton kotieläinasiamiehen ja mtkn huoli tässä asiassa

kansallinen ja kansainvälinen kilpailukyky edellyttää nyt jämerämpiä kasvu ja kehityspanostuksia liikennehankkeisiin

nämä ovat järkyttäviä kyllä tässä tilanteessa tämän seinäjokioulu radan yhtä lailla savon radan pieksämäkikuopio välin paino ja nopeusrajoitusuhkat kun pitäisi nyt selviytyä myös talous ja työllisyyspoliittisesti paremmin

aikoinaan valtiovarainvaliokunnan liikennejaoston ja silloisen hallituksen sinipunan johdolla käynnistettiin keravalahti rataoikaisu joka oli koko suomen ratahanke ja kilpailukyvyn kannalta keskeinen

samalla tavalla tarvittaisiin nyt marja radan kaltaisia uusia avauksia ja todella toisenlaista otetta jotta myös maan talous saadaan nousukierteeseen

kärkkäinen on tullut synnintuntoon siinä että kun suomi liittyi jopa ennen eun perustajamaita prumin sopimukseen eli rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjuntasopimukseen hän kdn kristillisdemokraattien ainoana kansanedustajana äänesti tätä suomen liittymistä vastaan

toivottavasti hän tänä päivänä arvostaa eri tavalla euroopan unionin yhteistä maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikkaa ja nimenomaan aktiivisuutta rajat ylittävässä yhteistyössä muun muassa laittoman maahanmuuton torjunnassa

harmaalla taloudella on todella myöskin tämä turvallisuusnäkökulma sisäiseen turvallisuuteen tai sitten ajatellaan jopa olkiluodon ydinvoimalatyömaahan ja eräisiin tällaisiin kriittisiin toimijoihin ja rakennuskohteisiin

sitten harmaan talouden yhteydessä tämä oli aliurakointi ja urakointiketjun alapään valvontaa ja selkeyttäminen käännetyllä alvilla on siis etenemisasiana tärkeä

minuutin mittaisiin puhua kerralla iso edusta ja rajamäki päämies minä menen ihan ylpeänä poliisin ja rajavartiolaitoksen henkilöstön eteen neljästä vuodesta

oli edesvastuuton päätös lakkauttaa se koska tältä osin nimenomaan se rikollisuus harmaa talous joka nyt tässä kohteena on ja jota pyrimme kitkemään liittyy myöskin näihin saumakohtiin erittäin voimakkaasti

se on sinänsä merkittävä ratkaisu mutta tuottavuusohjelman te olette laskeneet puremaan samaan aikaan poliisiin ja rajavartiolaitokseen ja aika vakavallakin tavalla

sitten on totta myös se että tarvitaan verotustietoja viranomaisyhteistyötä

sen takia viittasin juuri siihen että ministeri kataisen pöydällä makaa verotustietoja koskeva asia se on vaiettu ja valtionavustuksia saavien yritysten verotustiedot ministeri pekkarisen pöydällä

lisäksi minusta te olette tehneet vakavan virheen siinä että te menitte niin lyhyellä jänteellä puuttumaan koulutusmääriin sen takia että jo ensi vuonna poistuu työelämästä poliiseja enemmän kuin koulutetaan

tämä kansallispuisto on merkittävä lisähelmi meidän luontoarvoihin ja kansallispuistojen galleriaan ja nimenomaan käyttöä varten tarkoitettu

elikkä nyt kun koulutusmääriä pudotettiin niin oletteko te sitten yhteisesti linjanneet hallituksessa että poliisien vahvuus tulee pienenemään lähivuosina

kyllä me vakavasti poliisiosaston kanssa ja poliisikoulun kanssa suunnittelimme työelämästä poistuvat ja koulutusmäärät kun teimme ratkaisun aikoinaan

tämä ei ole herättänyt ristiriitoja vaan tämän eteen on tehty yli puoluerajojen ja alueellisten toimijoiden kovaa vahvaa yhteistä työtä

tämän kanssa rämmitään vuoden kahden päästä

nyt sitten ihan muutama näkökohta tähän ympäristövaliokunnan mietintöön liittyen koska siihen maa ja metsätalousvaliokunta on antanut poikkeuksellisesti yksimielisen lausunnon

pidän kyllä valitettavana sitä että juuri kansallispuistojen hyväksyttävyyden ja väestön sitoutumisen näkökulmasta ei arvosteta ehkä riittävällä tavalla nyt ympäristövaliokunnassa näitä metsästysoikeuksiin ja perinteisiin oikeuksiin liittyviä kysymyksiä

me emme saa luoda semmoista kuvaa että kansallispuiston tulo alueelle on negatiivinen asia myöskään maa ja vesialueiden omistajien ja alueen käytön kannalta täyttävän takia tässä on ollut

toinen asia josta olen todella pahoillani on se että arvostamani edustaja martti korhonen johtaessaan ympäristövaliokuntaa on ottanut nyt tämmöisen turhan arvovaltapokka asenteen tässä nimikysymyksessä

tämähän on ollut todella kaikkien yhteinen hanke ja siitä on puhuttu milloin mitenkin rautalamminkonneveden tai konnevedenrautalammin asiana ilman mitään sen kummempaa ristiriitaa

se on hämäläisten ja savolaisten historiallisesti merkittävää aluetta

eli tämä on monella tavalla merkittävä asia

kysymys on tietysti arvojen maksimaalisesta hyödyntämisen mahdollisuudesta että kaikki osaavat myös markkinoida ja että se markkinointiarvo nousee

ja tämän takia pidän kyllä erittäin huonona sitä että ympäristövaliokunta on tässä nyt oton vähentämiseen

tarpeettomaan sen teemme ottanut vähän tämmöisen perusteettoman asenteen maa ja metsätalousvaliokunnan yksimieliseen lausuntoon jossa me arvioimme nimenomaan tätä kansallispuiston menestystä ja myös luontoarvojen ja markkinoinnin menestystä

en tiedä miten kieli taipuu itse kullakin mutta etelä konneveden kansallispuisto ei nyt ole paljon yksinkertaisempi kuin konnevedenrautalammin kansallispuisto ettei tässä nyt montaa sekuntia varmasti mennyt enempää tämän mainintaan

toivoisin että eduskunta osoittaisi nyt tälle hankkeelle parhaan mahdollisen siunauksen antamalla lapsellensa oikean nimen ja myöskin parhaan mahdollisen lahjan menestykselle näiden vastalauseiden ja lainmuutosten johdosta jotka muun muassa maa ja metsätalousvaliokunnan sos

ryhmä on tänä aamuna jättänyt

oululainen edustaja tuppurainen salolainen taimela ja sitten savolainen rajamäki

minä vetoan nyt maa ja metsätalousvaliokunnan yksimieliseen ilman ristiriitoja syntyneeseen lausuntoon ja kantaan että me eduskunnassa nyt tämän ilman suurempaa dramatiikkaa voisimme hyväksyä

herra puhemies

kiinnitän huomiota ihan hyvään puheenjohtaja töllin puheenvuoroon siltä osin että nyt on erittäin tärkeätä varmistaa paitsi kotouttamisen myös turvapaikkajärjestelmän toimivuuden puolella määrärahat juuri näitten käsittelyaikojen osalta

tältä osin minä olisin sitä mieltä että hallintovaliokunnan pitää kyllä lausumansa jälkeen tehdä myös töitä oikeasti ministeriön suuntaan siinä että mummo sai käydä testit ja myöskin arvioidaan paitsi saadaan aikaan ikätestit myös varmistetaan se ettei lapsien organisoidulla käytöllä sovelleta esimerkiksi meidän perheenyhdistämisjärjestelmäämme sillä tavalla että voidaan edistää laitonta maahanmuuttoa

tähän on euroopan unionissa myöskin puututtu ja tähän liittyviä toimia on myöskin ministerineuvoston ja komission parissa valmisteltu

näitä pitää valiokunnan myöskin tarkentaa

arvoisa puhemies

täällä salissa tietysti voi käyttää minkälaisia väitteitä tahansa mutta jonkun verran olisi tosiasioissa ja rehellisyydessä pitäytymistä kyllä nyt odottanut tässä puheenvuorossa erityisesti tuottavuusohjelman osalta

edellisen hallituksen tasosta tämä hallitus nosti tuntuvasti tuottavuusohjelman tavoitetasoa ja sitä myöskin ulotettiin koskemaan muun muassa operatiivista poliisi ja rajavartiosto ja hätäkeskuspuolta mitä edellinen hallitus ei tehnyt

tältä osin toivon kyllä että eduskunta tässä asiassa kriittisesti ottaa enemmän ohjia käsiin

ja työlli ja sitten katson mitä tämä osuus on käyty jonka jälkeen tutokaan ministeri halunnut vielä siten kuittaa nämä puheenvuorot omalla vasta oman uuden vuokra ja rajamäki sen edustaja hakolalle

kyllä minä näkisin meidän hyvin koulutetut poliisimme mieluummin nopeiden partioiden mahdollistamassa sisäisen turvallisuuden ja järjestyksen työssä josta kansalaiset aiheellisesti huomauttavat tänä päivänä kuin käsistä karanneen turvapaikkajärjestelmän paikkaamisessa

herra puhemies

esimerkki tuottavuusohjelman erittäin rajusta käytöstä ulkoistamiseen ja irtisanomiseen ja yksityistämiseen on muun muassa puolustushallinnon rakennuslaitos

täytyy sanoa että en olisi ikinä uskonut että valtiovarainvaliokunnassa tulee esille niin voimakas huoli rajavartiolaitoksen johdosta sen resurssien alasajosta jopa ja tuntuu siltä että sisäministeriön johto ei välttämättä ole ollut ajan tasalla tältäos ja nyt tuo venäjälle puhujalistaan edus tajakka oyn edustaja vuoroamme hän on tältä osin

mutta tärkeintä on nyt ettei hätäkeskusjärjestelmää kyseenalaisteta sen tässä tärkeässä toteutusvaiheessa

ja se päätös mikä nyt on tehty sisäministeriön ja valtioneuvoston osalta on kyllä edesvastuuton meidän turvallisuusrakenteidemme ja alueelliseen toimintakykyyn liittyvien tekijöiden osalta

kansalaisia lähellä toimiva ja paikalliset olosuhteet tunteva hätäkeskusjärjestelmä on keskeinen tekijä kansalaisten sisäiselle turvallisuudelle

se luo epävarmuutta niin hätäkeskusjärjestelmälle kuin erityisesti nyt työntekijöiden rekrytoinnillekin

esitän että eduskunta hyväksyy seuraavan lausuman

eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin joilla nykyisten hätäkeskusten häiriötön toiminta turvataan eikä kansalaisten turvallisuutta vaaranneta

on tärkeätä että korostetaan kansallisen eheyden sopimisen yhteiskunnan vahvuuksia niitä vahvuuksia joilla suomalainen yhteiskunta on pitkälti rakentunut

tässä suhteessa on toiveet pitkälti liitettävä työministeri lauri ihalaisen toimien kaltaisiin ponnistuksiin

nyt on pystyttävä näkemään kansalliset voimavarat ja selviytyminen tässä taloudellisessa ja poliittisessa paineessa

olen siitä ylpeä ja samoin en häpeä sitäkään että kaksi vuotta sitten juhannusöinä täällä vastustin myös euroopan rahoitusvakausvälineen rakentamista

tässä on tietysti tärkeätä sosiaalinen oikeudenmukaisuus veronmaksukyvyn mukainen verotus ja myöskin se että täsmärappaus hyvinvointivaltion perustaan jatkuu

itse asiassa on syytä nyt lyhyesti kuvata sitä millä tavalla juuri maastrichtin sopimuksen vastaisesti eun komissio lähti ajelehtimaan ja hyvin nopeasti nimenomaan myöskin suomen hallitus edellinen porvarihallitus teki tosi nopeita ratkaisuja joissa ei riittävällä tavalla suoritettu arviointia

tässä suhteessa ja myös turvallisuuden näkökulmasta on tärkeätä että harmaan talouden talousrikollisuuden torjuntaan paneudutaan todella voimakkaasti eri viranomaisten ja lainsäädännön keinoin

toki unohdettiin myöskin juuri tämän säätelemättömän ja valvomattoman kapitalismin ja rahamarkkinoiden vaikutukset mutta myöskin oman maan osalta valmistelussa oli selviä puutteita

on ennalta ehkäistävä näitä ilmiöitä

ennen kaikkea se mikä on nyt myös tänä päivänä uskallettava entistä voimakkaammin tässä kehityskulussa arvioida on se ennennäkemätön taloudellinen ja poliittinen epävakaus jonka tämä kriisi on saanut jo aikaiseksi ja joka on vasta nähtävissä

tässä yhteydessä on myös kannettava huolta pimeiden työmarkkinoiden halpatyömarkki noiden kehityksestä suomessa

hätäkeskusuudistuksen toimivuus ja toimintakyky on kyettävä arvioimaan aidosti uudelleen koska on nyt jo nähtävissä että ratkaisuun sisältyy paljon henkilöstön mutta myös alueellisen yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden kannalta riskejä

muutama havainto ensinnäkin liikennepolitiikan puolelta

on tärkeätä että liikennepolitiikka ja infra nähdään laajana alueiden kehittämisen mutta myöskin elinkeinoelämän ja kasvun välineenä

sitten pidän hyvin tärkeänä että vrn yksityistäminen ideologisena prosessina henkilöliikenteen osalta ei etene vaan todella pidetään tämä asia raideturvallisuuden ja henkilöstön aseman ja myöskin meidän kehityksemme vuoksi yhteiskunnan ohjauksessa

joka tapauksessa suomi teki ratkaisuja jotka olivat suurempia kuin yksikään toinen meno tai vastuuerä suomen historiassa ja tämä on lähtökohta kun vielä ennen viime eduskuntavaaleja pääministeri kiviniemen johtama hallitus tuplasi itse asiassa nämä ervvn tilapäisen rahoitusvakausvälineen suomen vastuut

nimittäin tämän ervvn tilapäisen rahoitusvakausvälineen joka oli täällä kaksi vuotta sitten hallitus yritti viedä läpi yhdellä valtiovarainvaliokunnan kokouksella

on saatava oikeudenmukaisempi ja paremmin eri jäsenmaiden ja alueiden erityispiirteitä ja tuotanto olosuhteita huomioiva korjaus koko eun maatalouspolitiikassa

kansallista toimintamahdollisuutta lisäämällä voimme varmistaa suomen maatalouden erityistarpeiden mukaisesti maataloustuotannon monipuolisuuden ja keskeisten tuotteiden tuotannolla kansallisen huoltovarmuuden